ja jokainen me tiedämme että vihreät aivan julmetusti vastustavat sitä että kaikista köyhimmiltä ihmisiltä maailmassa leikataan säästämällä kehitysavusta

jos te sanotte että sehän nyt on aivan naurettavaa että laissa pitäisi erikseen säätää että vangin saa herättää niin eikö se nyt ole yhtä naurettavaa että laissa pitää erikseen säätää että jos hänellä on esine jolla hän tekee selissä rikoksia niin se esine saadaan ottaa häneltä pois

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajakollegat

eli edustaja halmeenpää tämä on täyttä bluffia tämä teidän puheenne siitä että hallitus olisi juuri ja nimenomaan siis teidän mielestänne juuri ja nimenomaan leikkaamassa koulutuksesta ja tutkimuksesta

mielestäni on hyvä että tästä yksityisyyden suojasta ja sen ulottuvuuksista suhteessa rikosten selvittämiseen on tässä käyty keskustelua talousrikollisuuden torjunnan yhteydessä ja toivon todella että kun hallituksessa nyt valmistellaan tätä esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamista niin pidettäisiin mielessä se että yksityisyyden suoja on tärkeä asia mutta myös rikosten selvittämisen intressi on tärkeä asia ja yksityisyydensuoja ei saisi olla sellainen seikka jonka taakse sitten erilaiset konnat käytännössä pääsevät ja pystyvät sen turvin helpommin rikoksiaan tekemään ja rikoksilla saamaansa hyötyä piilottamaan

se tarkoittaisi kai sitä että maa joka on kerran kuulunut neuvostoliittoon tai ehkäpä venäjän imperiumiin ei voi vapaasti päättää tulevaisuudestaan ellei se ole jo hyvän sään aikaan päässyt osaksi läntisiä instituutioita kuten euroopan unionia ja natoa

vaikka tässä on kyseessä ulkomaalaislain eräiden yksityiskohtien muuttaminen niin keskustelu mielestäni osoittaa että täällä eduskunnassakin on halua ja tarvetta kokonaisvaltaisemmin keskustella asioista jotka liittyvät meidän maahanmuuttopolitiikkaamme

mutta kun edustaja ville niinistö nyt sanoo että olen väärässä niin on pakko korjata

meillä on siis järjestelmä joka kannustaa perheitä toiselta puolelta maapalloa lähettämään alaikäiset lapsensa ihmissalakuljettajien mukana suomeen

tilanne on siis se että te vastustatte kaikkia käytännöllisesti katsoen kaikkia ilmeisesti pitää olla aika tarkka näissä sanoissa hallituksen säästöjä ja eri päivinä kerrotte täällä aina sen mukaan mitä on käsittelyssä että juuri siitä hallitus haluaa leikata ja tämä on hallitukselta kauhistuttava arvovalinta

kai se on suomen eduskunnan asiana päättää onko suomessa seksin ostaminen kokonaan kielletty vai ei eikä kyse ole eduskunnan perustuslakivaliokunnan muutaman asiantuntijan asiasta päättää loukataanko ja rajoitetaanko siinä liikaa seksin myyjän henkilökohtaista vapautta

minusta edustaja saarakkalan puheenvuoro oli sillä tavoin rehellinen ja hyvä että hän totesi että tähän euroopan velkakriisiin ei ole mitään helppoja ratkaisuja ja eri ratkaisut joka tapauksessa näin ymmärsin aiheuttavat myös suomeen ulottuvaa taloudellista vaikeutta ja kielteisiä taloudellisia seurauksia suomeen

mitä tällainen oppi tarkoittaisi suomen kannalta

mitä tulee tähän työperäiseen maahanmuuttoon niin kuin jo aikaisemmin sanoin olen sitä mieltä ja kokoomus on sitä mieltä että suomeen saa tulla tekemään työtä elättää perheensä ja itsensä

vihaatteko te lapsiperheitä

siten että ensinnäkin perheet yhdistetään tänne suomeen eikä niin että lapset palautettaisiin omiin perheisiinsä sinne lähtömaahan ja toiseksi niin että me maksamme näiden lasten perheiden kaikkien perheenjäsenten matkat suomeen näissä perheenyhdistämistilanteissa

onko teillä jotain lapsiperheitä vastaan

arvoisa herra puhemies

te leikkasitte perusopetuksesta te leikkasitte lääkekorvauksista te leikkasitte kehitysyhteistyömenoista te leikkasitte kansaneläkeindeksistä te leikkasitte työeläkeindeksistä te leikkasitte yliopistojen indeksistä

arvoisa herra puhemies

en minä tätä absurdiutta ole aloittanut vaan nämä perusoikeusfundamentalistit joiden tulkinnoille todellakin nauravat jo naurismaan aidatkin viittaan vaikka suvivirsikeissiin

edellinen vuorineuvos ja toimitusjohtajasukupolvi antoi kaikkensa yhtiöittensä eteen ja sai hyvää palkkaa ehkä jotain bonusta mutta eivät edes voineet uneksia joistakin optioista ja osakepalkkiojärjestelmistä

samaan hengenvetoon haluan kuitenkin sanoa että minun mielestäni siellä tehdään myös turhaa työtä sellaista juridista pyörittelyä ja tieteen tekemistä toisen luokan asioissa

en ollenkaan väitä että nämä olivat teiltä arvovalintoja että te kaikkia näitä sektoreita vihaatte ja teillä on jotain näitä ihmisiä vastaan toisin kuin te nyt väitätte nykyhallituksesta vaan väitän että silloin oli se tilanne ja nyt on se tilanne että maan kokonaistaloudellinen tilanne on niin huono että näitä säästöjä joudutaan välttämättä tekemään

suomi on ainoa maa maailmassa ainoa maa maailmassa joka näiden suojelun tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kohdalla maksaa heidän perheittensä matkat suomeen

se vahingoittaa taloudellisesti itseämme eikä pakotteiden myönteisistä vaikutuksista venäjän toimintaan ole ainakaan lyhyellä aikavälillä mitään takeita tai edes toiveita

tätä käydään myös oikeustieteen piirissä ja muiden oikeusalojen edustajat muun muassa siviilioikeuden edustajat ovat ihmeissään siitä miten perusoikeudet ja niiden tulkitseminen ja ihmisoikeudet ja niiden tulkitseminen ja tulkintaoikeus siis näillä kahdella kolmella professorilla ovat käymässä yli kaikkien muiden oikeusalojen ja niiden perinteisten tulkintatraditioiden

edustaja tynkkynen sanoi että vastustan sitä että mies voisi synnyttää mutta en esittänyt kannalleni mitään perusteluita

todellakin kiinnitin täällä jo muutama viikko sitten huomiota siviilipuolen vaitiolovelvollisten terveysviranomaisten mahdollisuuteen antaa armeijan vaitiolovelvollisille terveysviranomaisille salassa pidettäviä tietoja

kun olen ymmärtänyt tähän saakka että perussuomalaiset ovat tarjonneet niin sanotusti piikin kiinni panemista eli kreikan ja muiden kriisimaiden rahoituksen lopettamista oikeana lääkkeenä tai ainakin sitä oikeana lääkkeenä että kreikka vain erotetaan euroalueesta ja kun olen ymmärtänyt edustaja saarakkala että tähän saakka olette olleet sitä mieltä että näin voidaan tehdä ilman että siitä seuraa suomen kannalta mitään taloudellista kriisiä tai vähintäänkin kielteisiä talousvaikutuksia meidän kasvuumme ja työllisyyteemme niin olisin teiltä kysynyt kun nyt sanoitte näin ymmärsin että nämäkin ratkaisut aiheuttavat meille taloudellisia ongelmia minkälaisia taloudellisia ongelmia teidän mielestänne aiheutuu siitä jos kreikka menisi tukipakettien lopettamisen seurauksena hallitsemattomasti

selvyyden vuoksi totean että hyväksyn esimerkiksi vuosittaiset bonukset jotka todella ankkuroituvat asianomaisten johtajien päätäntä ja toimintavallassa oleviin kriteereihin mutta en voi pitää perusteltuina enkä oikeudenmukaisina optioita tai vastaavia järjestelmiä joissa pelkästään palkitaan kurssinoususta mutta ei rangaista kurssilaskusta

vihreiden mielestä me voimme jatkaa ja me voimme ottaa ensi vuonna lisää velkaa enemmän kuin mitä hallituksen budjetissa joudutaan ottamaan mutta nimenomaan se tie että me vain velan päälle elämme tulee tuleville sukupolville kalliiksi

edustaja heinäluoma on hyvin hämmästynyt siitä että kaikki kokoomuksen vaalien alla esittämät tavoitteet ja ajatukset verotuksesta eivät tulleet osaksi sipilän hallituksen ohjelmaa

esimerkkinä mainitsen apulaisoikeusasiamiehen jo tunnetun päätöksen ateneumissa valokuvaamisesta josta apulaisoikeusasiamies onnistui tekemään sivukaupalla tiedettä ja pani vielä silloisen opetusministeriönkin juristit käyttämään aikaansa ja tarmoaan tämän tieteen jatkamiseen

mutta vielä huonompaa politiikkaa olisi katsoa vierestä vaieten kun venäjä ryövää suvereenilta naapurimaaltaan ukrainalta krimin niemimaan ja lietsoo aseistaa ja suoraan myös sotilaallisesti tukee kapinaa itä ukrainassa

joissakin muissa maissa maksetaan pakolaisten eli kiintiöpakolaisten tai turvapaikansaaneiden pakolaisstatuksen saaneiden perheenjäsenien matkat

tiedän että valvonnasta huolimatta erilaista rikollisuutta kukkii tällä alalla ja ulkomaalaisia työntekijöitä hyväksikäytetään suomalaisten lakien ja työehtosopimusten vastaisesti maksamalle heille lainvastaisia sopimustenvastaisia palkkoja

tämä ajatus siitä että miehenkin pitää voida synnyttää ja että jos mies ei voi synnyttää niin se on ihmisoikeusongelma on minulle niin vieras että en todellakaan tähän yhteyteen esittänyt mitään perusteluita

mutta voin edustaja heinäluoma teille kertoa että usein käy näin hallitusneuvotteluissa kun on monta puoluetta että kaikki ne tavoitteet mitä on asetettu ennen vaaleja eivät toteudu

totta kai minäkin olen sitä mieltä että nämä koulutuksesta ja tutkimuksesta tehtävät säästöt ovat hyvin onnettomia

suomi on ainoa maa maailmassa joka maksaa näiden oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella saaneiden lasten perheet tänne suomeen

perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaan kynnys antaa näitä tietoja joissa oli kyse näiden varusmiesten turvallisuudesta ja ulkopuolisten ihmisten turvallisuudesta asetettiin hyvin korkealle

olen herra puhemies hyvin tyytyväinen siitä että suomen valtionjohdon presidentin pääministerin ulkoministerin toiminta on tässä keskustelussa ryhmäpuheenvuoroissa saanut hyvin laajan tuen eduskunnalta

jos me tällä tiellä jatkamme että perustuslaissa sanotaan että lailla voidaan säätää välttämättömiä rajoituksia ja tämä välttämättömyyden tulkitseminen ei olekaan eduskunnan asia vaan on näiden valtiosääntöoppineiden ja ihmisoikeusasiantuntijoiden asia niin silloin kyllä minun mielestäni ollaan väärällä tiellä

kuten sanoin nyt hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu että tehdään työtulovähennyksen kautta tämä veronkevennys

ja vaikka asiaa vähän tarkemmin mietinkin ja vaikka yleensä minulla on kyllä vastaus joka kysymykseen niin en taida pystyä esittämään mitään hirveän loogisia perusteluja tälle kannalleni

myös tiedämme että ammattimainen rikollisuus joka aikaisemmin on keskittynyt ennen kaikkea huumekauppaan on huomannut että tällaisessa talousrikollisuudessa tuomiot ovat pienempiä voitot ovat suurempia kiinnijäämisriski on pienempi se on siistiä sisähommaa ja niin edelleen

toisena ajankohtaisena esimerkkinä mainitsen suvivirsitapauksen nimenomaan apulaisoikeusasiamiehen käsittelyssä jossa hän päätyi siihen että suvivirrestä saa koulujen kevätjuhlissa laulaa kaksi säkeistöä koska niissä mainitaan jumala vain kerran ja ilmeisesti vielä käsitteellä luojani mutta kolmannessa ja neljännessä säkeistössä mainitaan jumala jo toiseen tai jopa kolmanteen kertaan ja sen vuoksi niitä ei saa laulaa koulujen kevätjuhlissa

mutta silloin kun ollaan vastuussa niin kuin edustaja gustafsson viime vaalikaudelta hyvin tietää omakohtaisesti silloin joudutaan tekemään sellaisia hyvin vaikeitakin säästöpäätöksiä joita todellakaan ei haluttaisi tehdä

siis olen vain sitä mieltä että miehen ei tule voida synnyttää ja sellainen lakiesitys jolla tämä halutaan mahdollistaa on mielestäni torjuttava ja vastustettava

erityisesti haluan osoittaa kiitokseni edustajille sipilä ja lapintie heidän käyttämistään ryhmäpuheenvuoroista eikä tämä todellakaan ole tarkoitettu miksikään kuolemansuudelmaksi

edustaja tolppaselle haluan sanoa että se että samasta tulosta työssä käyvälle jää käteen enemmän kuin saman tulon saavalle työttömälle on aivan oikein ja se kannustaa työntekoon

eli myös tällainen järjestäytynyt taloudellinen rikollisuus ja erilaiset moottoripyöräjengit ovat valitettavasti löytäneet tänne harmaan talouden ja talousrikollisuuden alalle

ja tästä on kyse esimerkiksi juuri näiden nyt puheena olevien yliopistoihin ja laajemmin koulutukseen tai tutkimukseen kohdistuvien säästöjen kohdalla

minä luulen että niissäkin tapauksissa nämä yksityisyyden suojan säädökset ja tulkinnat ovat olleet omiaan estämään sellaisten tietojen liikkumista vaitiolovelvollisten viranomaisten kesken joilla olisi ollut merkitystä asianomaisten itsensä auttamisessa ja myös ulkopuolisten turvallisuuden vahvistamisessa

arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajakollegat

me pystymme vaikuttamaan muun muassa juuri tällä politiikalla miten suhtaudumme näihin perheenyhdistämistilanteisiin ja näiden matkojen maksamiseen

rytkös

poiminnasta voimisjaoston ehdotus hyväksytään ja se on taulukossa valiokunta on ollut perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausuntonsa b maksukyvyttömäksi

kun tällaista ole juristi eres ja kun tällaista pyörittelyä ja suoranaista juristeriaa oikeusasiamiehen toimistossa harrastetaan ja harjoitetaan niin olen kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä että tuonkin ajan voisi paremmin käyttää

ensiksi muutama sana maahanmuuttoasioista tai itse asiassa niihin liittyvästä keskustelusta jota myös äskeisellä kyselytunnilla käsiteltiin

vaihtoehto on kuulemma se että pääosin koulutukseen tehtävät säästöt katetaan nipistämällä kilometrikorvauksista

siis ulkomaalaisten euroopan unionin ulkopuolelta tulevien työntekijöiden määrä ei ole millään tavoin ongelma suomalaisille ja suomalaisille työttömille

toiseksi puhuisin asiasta josta perustuslakivaliokunnan mietinnössä on monia tärkeitä näkökohtia ja josta myös edellinen puhuja puhui eli oikeusjuttujen kohtuuttomasta viipymisestä ja viivästymisestä suomessa

arvoisa herra puhemies

edustaja tolvanen kiinnitti mielestäni perustellusti huomiota siihen että harvoin jos koskaan oikeusasiamies on esittänyt näkemyksiä siitä että nimenomaan esimerkiksi poliisiviranomaisten voimavaroja tulisi vahvistaa

esimerkiksi jatkossakin näillä eun ulkopuolelta tulevilla työntekijöillä pitää olla tänne tullessaan työpaikka ja työnantaja jo olemassa

olemme nähneet lähinnä internetissä että nykyinen eurooppa ja maahanmuuttoministeri astrid thors on joutunut sekä nimettömien että jopa omalla nimellä tehtyjen uhkausten ja herjaamisten kohteeksi

arvoisa herra puhemies

kuitenkin poliisimiehet ja naiset käytännön arjessa joka päivä joka yö suojelevat ihmisten perus ja ihmisoikeuksia kuten ihmisten henkeä terveyttä omaisuutta

nämä suomessa työskentelevät ulkomaalaiset jotka tekevät työtä ja yrittävät suomessa ja toimivat suomalaisten lakien ja työehtojen mukaan tukevat suomen talouskasvua

tämä käsittelyssä oleva tuloveroasteikkolaki ja eräät muut lait liittyvät osaltaan saavutettuun laaja alaiseen työmarkkinaratkaisuun

yhteisöveron alennus

vaikkeivät he välttämättä ole mitään pauligeja tai fazereita tai finlaysoneita niin väitän että heidän yritystoimintansa heidän osaamisensa heidän ahkeruutensa koituu suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen taloudellisen kasvun hyväksi puhumattakaan siitä että lähivuosina ja vuosikymmeninä me väistämättä tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa

jos ja kun halutaan vahvistaa suomalaisten ihmisten perus ja ihmisoikeuksia niin esimerkiksi juuri poliisin riittävät voimavarat ovat siinä yhtenä avainasemana

haluan tässäkin yhteydessä korostaa sitä että tuo työmarkkinaratkaisu työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen sekä hallituksen yhdessä sopima ratkaisu oli erittäin tärkeä ja arvokas asia suomen talouskehityksen ja työllisyyskehityksen kannalta

arvoisa herra puhemies

julkisuudessa monessa mediassa on ihmetelty miksi me muut hänen kollegansa olemme vaienneet tai miksi hänen ministerikollegansa ovat vaienneet tästä uhkailusta eivätkä ole antaneet ministeri thorsille tässä asiassa tukea

mitä ensinnäkin tulee venäjän talouteen niin toivokaamme että nämä talouden ongelmat saavat venäjän muuttamaan politiikkaansa ukrainassa niin että se kunnioittaisi ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta

rajamäki väitti että tässä hallituksen esityksessä ei millään tavoin puututtaisi tällä hetkellä ajankohtaiseen ongelmaan eli somalialaisten turvapaikanhakijoiden ja ennen kaikkea perhesidehakemusten määrän reippaaseen kasvuun viimeisten kuukausien aikana

kotitalousvähennyksen korottaminen

olen täällä aikaisemmin puhunut niin sanotuista perusoikeusfundamentalisteista ja niin sanotusta perusoikeusfundamentalismista eräänlaisena koulukuntana

on esitetty erilaisia teoreettispohjaisia arvioita siitä mikä on saavutetun yhteisymmärryksen myönteinen työllisyysvaikutus

heinäluoma ole huolissani niistä maahanmuuttajista jotka tekevät suomessa työtä vaan olen huolissani niistä maahanmuuttajista jotka eivät tee suomessa työtä no en tietystikään niistä jotka ovat aidosti turvapaikan tarpeessa ja tulevat tänne maahan pakolaisina tai kiintiöpakolaisina jotka hekin toivottavasti onnistuneen kotoutumisen myötä työllistyvät ajan mittaan vaan ennen kaikkea nyt kannan huolta etuusperäisestä maahanmuutosta jolla tarkoitan muun muassa euroopan unionin kansalaisten suomesta hakemia turvapaikkoja

toisaalta on huoli siitä että tulemme näkemään entistä aggressiivisemman venäjän

minun mielestäni silloin kun ministereiden kantaa tähän asiaan on kysytty he ovat hyvin selvästi ilmaisseet tukensa thorsille ja tuominneet tällaisen uhkailun ja herjaamisen

sitä ei varmasti kukaan pysty tarkkaan arvioimaan mutta on selvää että näin palkoista maltillisesti ja pitkäaikaisesti sopimalla saavutetaan parempi vaikutus suomen työllisyyteen kuin olisi saavutettu jos työmarkkinaratkaisu olisi mennyt liittotasolla sovittavaksi ja riideltäväksi ja lakkoiltavaksi

mutta mitä tulee tähän pankkiunioniin niin pitää nyt hyvin selvästi todeta että meillä suomessa ja euroopassa on jouduttu tilanteisiin joissa veronmaksajien on pitänyt pelastaa pankit koska ne ovat olleet liian suuria kaatumaan siitä kaatumisesta olisi seurannut liian suuria ongelmia

kuitenkin haluan hyvin selvästi ja täysin yksiselitteisesti sanoa tässä asiassa myös oman kantani

voi olla että tässä keskustelussa ei mikään muu tullut selväksi mutta se tuli selväksi että perussuomalaisilla ei tässä kuntauudistuksessa ole mitään omaa vaihtoehtoa

emeritusprofessori aulis aarnio on yksi suomen arvostetuimpia juristeja väittäisin että nimenomaan oikeusfilosofiassa hän on suomen arvostetuin ja myös kansainvälisesti hyvin arvostettu tiedemies

pankkiunionissa on sovittu että pankkien ongelmista ovat ensisijaisesti vastuussa pankkien omistajat pankkien velkojat ja pankkien suurtallettajat

keskustalla on vaihtoehto

en missään nimessä enkä missään olosuhteissa hyväksy sitä rikollista ja raukkamaista uhkailua ja sitä kunnian loukkaamista joidenka kohteeksi ministeri thors on lähinnä netissä ja vähän muuallakin käydyssä maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa joutunut